nyt meillä on yksi sellainen ihan käytännön ongelma johon olen pyytänyt selvityksen ja toimenpide ehdotuksia että meillä on kuitenkin hakijoita poliisiammattikorkeakouluun ollut noin tuhat mutta niitä jotka läpäisevät kokeet on valitettavan vähän

kysyisinkin valtiovarainministerin arviota siitä miltä euroopan taloustilanne tällä hetkellä näyttää mikä on euron tilanne miten meidän yhteinen valuuttamme voi

mielestäni oleellisin vertailukohta on silloin pohjoismaat ne joiden kanssa me olemme aidosti siinä maajoukossa josta turvapaikanhakijat hakevat turvaa

kun työryhmätyöskentely päättyy vasta vuodenvaihteessa niin tuntuu epätodennäköiseltä lain hyvän lopputuloksen kannalta voisi olla hätiköityä yrittää tuoda se vielä tämän eduskunnan päätettäväksi

kysyisinkin vastuuministeri huoviselta missä vaiheessa tämä järjestämislain kirjoittaminen menee kun tämä tuntuu kokonaan unohtuvan että valmistelutyötä tehdään koko ajan tämän kovan köhinän keskellä

siksi täytyy mennä eteenpäin kunta ja palvelurakenneuudistuksessa mutta se ensisijainen tie on vapaaehtoisuuden tie selvittämisen tie johon kuntarakennelakikin perustuu

mutta me jatkamme hyvää valmistelua huolehdimme sillä riittävistä resursseista ja teemme siitä laajasti yhteistyössä eri tahojen kanssa niin että seuraavalla hallituksella on erinomainen pohja sitten viedä tämä työ päätökseen

kiintiöpakolaisille ja turvapaikan saaneille on perheenyhdistäminen mahdollista ilman tulorajoja kun sen tekee kolme kuukautta sen jälkeen kun on saanut päätöksen eli sitä ei tehdä mahdottomaksi

siellä on ongelmia pärjätä sekä kielitestissä että myöskin fysiikkatestissä

uskon että sitä kautta jos on mielekästä tekemistä ja sitä kautta kanssakäymistä lähiympäristön kantasuomalaisten kanssa kaiken kaikkiaan integroituminen on sujuvampaa ja parempaa

me olemme kaikki kateellisia oulun seudulle varsinkin turun seudulla siitä että oulussa mennään eteenpäin tehdään uutta oulua ja rakennetaan uutta kasvua

arvoisa puhemies

kyllä meidän täytyy kuitenkin kaiken tämän keskellä muistaa se millaisen muuttopaineen alla eurooppa ja suomi oli viime vuonna

tämä on asia johon meidän pitää etsiä ratkaisua miten me saamme hyvää ainesta hakemaan hienoon poliisin ammattiin

suurin osa tästä rahoituksesta on ollut lainmukaisesti ilmoitettua moraalisesti kestävää sekä demokratian toteutumisen kannalta tärkeää mutta kaiken kattavan avoimuuden puuttuminen on uhannut tehdä koko vaalirahoituksen kyseenalaiseksi

jos syntyy yhdyskuntarakenteen kannalta epätarkoituksenmukaisia ratkaisuja niissä tilanteissa voi olla käytössä silloin lain pakkopykälä mutta se on hyvin hyvin kaukana tulevaisuudessa ja saattaa olla jopa tulevien hallitusten pöydällä

tässäkin salissa monta kertaa puhuimme siitä että meidän täytyy katsoa näitä niin sanottuja vetotekijöitä jotta meidän turvapaikkakriteeristömme on suunnilleen samalla tasolla kuin erityisesti pohjoismaiden

edustaja soini sanoi aivan oikein ettei historiaa kannata katsoa mutta kun kuuntelee esimerkiksi edustajien jääskeläinen tai ruohonen lerner puheenvuoroja niin teidän keinonne tai ajattelunne siitä miten kuntia pitää hoitaa on kyllä kivikaudelta tai historiasta

ehkä yksi ilmiö tänä päivänä on se että kansainvälinen vakoilu ja vakoilu joka kohdistuu osaamiseen teknologiaan on lisääntynyt tai on ainakin varmasti edellisten vuosien tasolla

me emme saa henkilöstöä riittävästi terveyskeskuksiin ja sairaaloissakin on osastoja joissa on henkilöstöstä pulaa ja työtä on valtavasti

vaalirahoituksen uudistamista pohtivassa työryhmässä ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet ja se on se foorumi jossa meidän tulee löytää yhteinen sävel tulevan lainsäädännön pohjaksi

jos suomessa on merkittäviä ydinvoimahankkeita energiahankkeita uutta teknologiaa jota kehitetään niin varmasti siihen liittyy myöskin mielenkiintoa eri puolilta maailmaa eri toimijoilta

nimittäin kannattaisi tutustua siihen miten modernia kuntaa tänä päivänä johdetaan ja miten siellä on organisoitu erilaisten palveluiden tuotanto ja järjestäminen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla

samaan aikaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat karanneet käsistä

kokoomuksen eduskuntaryhmä tahtoo uudesta laista avoimen ja läpinäkyvän järjestelmän jotta äänestäjien on mahdollista seurata sitä jo kampanjoinnin ollessa käynnissä

tähän mistä kysyitte voin todeta että asia ei ole ollut ajankohtaisesti pöydällä turvallisuusviranomaisten kanssa käydyissä keskusteluissa

kun näistä työryhmistä puhutaan niin tämä viimeisin työryhmä on perustettu juuri sen tähden että muodostetaan yhtenäinen linja koska päätökset eivät enää anna odottaa itseään

se että meidän on päätettävä molemmista sekä sotesta että kuntauudistuksesta ei kuntarakenne

kuntayhtymä on yleensä se joka tuottaa sen suuren kustannuksen ja suurimman menoerän ja hallitsemattomimman menoerän kunnille koska siihen ei pystytä samalla tavalla vaikuttamaan kun se ei ole käsissä

turkistarhausasetus on todellakin työn alla

ne kuntarakenneuudistuksesta samaan aikaan on aivan välttämättömyys jotta kunnat tietävät kun he alkavat pohtimaan tulevaisuuttaan mitkä ovat sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisperusteet

sinänsä oli hyvä että me kävimme sen keskustelun täällä kansalaisaloitteen merkeissä ja meillä on niin kuin pohjana se että turkistarhaus on elinkeino suomessa myös jatkossa ja siltä pohjalta tietenkin työtä tehdään

demokratia ei ole vain äänestämistä ja ehdolle asettumista vaan kansalaisten on demokratiassa voitava osallistua eri tavoin yhteisten asioiden hoitamiseen

siksi tarvitsemme suurempia kuntia vahvempia peruskuntia jotka pystyvät pitämään myöskin peruspalvelutuotannon ja päätöksenteon ja niiden valvonnan ja ohjauksen omissa käsissään

olin hieman ihmeissäni että edustaja sipilä oli tästä eri mieltä miten näitä voisi viedä eteenpäin kysäisi tai miten niitä voisi viedä eteenpäin eri aikaan se logiikka ei minulle aukea

mutta se tarvitsee asetuksen jonka kautta huolehditaan eläinten ja turkiseläinten hyvinvoinnista hyvästä kohtelusta ja mahdollisimman hyvistä olosuhteista ja tätä työtä tehdään samalla periaatteella kuin miten kuvailin tätä eläinsuojelulain uudistustyötä eli laajalla rintamalla niin että siinä ovat myöskin eri tahot eri järjestöt mukana

suurin osa demokratian toteutumisesta on kannan ottamista ja toimimista puolueiden ehdokkaiden ajatusmaailman ja vaalityön edistämiseksi

kysyisin kuitenkin kuntaministeriltä

millainen aikataulu on sikäli kuin tai kun nämä sote linjat saadaan aikaan kuinka paljon kunnilla on sitten aikaa vastata ja pohtia tätä omaa tulevaisuuttaan näitten kokonaistietojen valossa

monessa tilanteessa rahaa paljon tärkeämpää tukea on esimerkiksi talkootyö tai joku muu ei rahallisen tuen muoto

hallituksen päätösten kokonaisuus joka saatiin pari kolme viikkoa sitten aikaan ja joka itse asiassa eilen sinetöityi kun työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun palkkaratkaisusta lopullisesti on järeää luokkaa edustaja kääriäinen

vielä haluaisin todeta sen että kun puhumme lapsen oikeuksista ja jopa ykn lapsen oikeuksien julistuksesta niin kyllä minä luotan suomalaiseen viranomaiseen ja oikeusvaltiokäytäntöön niin paljon että kun me olemme tämän oman lainsäädäntömme tuoneet niin siitä myöskin huolehditaan siitä pidetään kiinni

onko järkevää että rajaamme yksittäisten ehdokkaiden tai puolueiden kampanjointia kun kampanjoinnilla on valtavan suuri merkitys yleisen vaalitietoisuuden lisäämisessä ja me olemme huolestuneita alhaisista äänestysprosenteista

tässä on merkittävä neljän toimenpiteen päätöksen kokonaisuus

jos joku on tyytymätön niin hänellä on oikeus valittaa näistä tuomioistuimiin niin kuin nyt julkisuudessakin ollut perhe oli tehnyt

toisaalta kampanjakatot voisivat johtaa vaalityön siirtymiseen puolueita lähellä oleviin organisaatioihin mikä ei varmasti ole ainakaan vaalirahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta toivottavaa

nämä luovat sellaisen kokonaisuuden että oikeasti voidaan uskoa että suomen talous saadaan parempaan jamaan työllisyys paranemaan ja saadaan uskoa tulevaisuuteen

arvoisa rouva puhemies

eikö nyt olisi tärkeintä keskittyä siihen että vaalirahoitus on jatkossa tarkoin eriteltyä tietoa lainmukaista ja moraalisen tarkastelun kestävää

täällä on paljon erinomaisia toimenpiteitä ja jos oikein ymmärsin edustaja sipilän puheenvuorosta te vastustatte lähinnä kotihoidon tuen kehittämistä ja kuntauudistusta ja jos ne erot teidän talouspoliittisessa linjassanne hallituksen linjaan ovat tässä niin kovin lähellä silloin olemme toisiamme koska siellä on lukemattomia toimenpiteitä joista nyt tulkitsen teidän olevan samaa mieltä

se on osin ollut aivan pakkokin mutta sitten on tehty myöskin se valinta että nimenomaan turvallisuuteen on satsattu erityisesti

me teemme sisäisen turvallisuuden selontekoa parhaillaan ja siitä meillä on mahdollisuus keskustella tässäkin salissa

on aivan totta että meillä on puutetta ulkomaalaistaustaisista poliiseista

arvoisa puhemies

tämä on ollut jo pidempään poliisin tiedossa ja tässä on ollut ja on koko ajan erityinen projekti jolla myöskin maahanmuuttajanuoria kannustetaan hakeutumaan poliisiopintoihin

samaan aikaan päätämme merkittävästä päästöttömän energian lisärakentamisesta ja aivan hienosta uusiutuvan energian suuresta panostuksesta

edustaja arhinmäki on aivan oikeassa siinä että meidän valttimme maataloustuotteiden ruoantuotannossa on se että se ruoka mitä me tuotamme on ekologisesti kestävää on eettisesti kestävää ja turvallista

toisaalta me takaamme meidän teollisuudellemme elinkeinoelämällemme selkeän näkymän eteenpäin siitä että suomessa on hyvä ympäristö energian puolesta toimia

minusta se on erittäin kannatettavaa ja omalla tavallaan varmasti helpottaisi poliisin ja maahanmuuttajien välistä kanssakäymistä

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verovähennysoikeutta silloin kun niiden tuotot käytetään järjestöjen päätarkoituksen toteuttamiseen

tänne voi investoida tänne voi luoda työpaikkoja

me voimme ylpeinä puheissa kertoa muun muassa kansainvälisillä areenoilla tai kansainvälisille vieraille että suomessa on maailman turvallisin ja puhtain ruoka

ja kun me lainsäädäntöä uudistamme meidän pitää huolehtia siitä että tämä on jatkossakin näin ja jos me siihen pystymme niin kuin meidän pitää pystyä niin me saamme siitä sellaisen kilpailuvaltin että kuten aikaisemmin sanoin vaikean ajan jälkeen meillä on loistavia mahdollisuuksia viedä suomalaisia maatalouden tuotteita myöskin ulkomaille

minusta tämä on kiistatta ongelma jos meillä ovat lähetystöt joiltakin osin niin ruuhkautuneita että näiden kolmen kuukauden puitteissa ei pysty perheenyhdistämishakemusta täyttämään ja mielestäni tähän meidän pitää kiinnittää huomiota

meidän tehtävänämme on varmistaa että vuosikymmeniä vanhat toimintatavat jäävät nyt syrjään ja että harppaamme vaalirahoituslainsäädännön ja toiminnan avoimuudessa tähän päivään

kalastaminen on tänä päivänä monelle harrastajalle sitä että lähdetään nopeastikin mielijohteesta viikonloppuna päivällä kalaan ja silloin kalastusmaksun maksamisen pitää olla helppoa

itse ainakin olen törmännyt siihen tällaisissa tilanteissa että näiden tilinumeroiden ja muiden selvitteleminen ja etsiminen saatikka pankkiautomaatin löytäminen jossain tilanteessa voi olla äärettömän vaikeaa

toinen asia on se ja liittyy laajemmin kalatalouteen että nämä kertyvät kalastuksenhoitomaksut todella suunnattaisiin tehokkaasti kalakantojen hoitamiseen

arvoisa puhemies

tuntuu siltä että keskustalle suurin pettymys on se että hallitus pystyi näin nopeasti tekemään näin selkeän ja jämäkän paperin siitä miten puolivälitarkastelu etenee

olen ennenkin puhunut siitä että saaristosta turun suunnalta on tullut huolestuttavia viestejä jo viime vuonna siitä miten kalakannat ovat huolestuttavasti laskeneet esimerkiksi ahvenen ja hauen osalta

te olitte ehtineet sitä hieman lukemaan ja sieltä löysi jo edustaja sipilä rahaston ja sen lisäksi sieltä löytyivät nämä oppisopimuskoulutukset

kannattaa lukea lisää

se antaa selkeät linjat siitä miten hallituksen prosessi jatkuu seuraavan kolmen viikon ajan

siellä löytyy selkeät linjaukset siitä miten hallitus hakee kasvua uusia työpaikkoja halutaan luoda miten kestävyysvajeen kimppuun käydään se antaa polun sille miten eläkeratkaisu ja työuraratkaisu löytyy

me teemme kaikkemme että olemassa olevilla resursseilla me pystymme suuntaamaan ne voimavarat joita poliisilla on suunnata tehokkaaseen harmaan talouden kitkentään ja talousrikostutkintaan ja pyrimme pääsemään niin hyviin tuloksiin kuin mahdollista

tämä liikenneturvallisuus kuuluu tietenkin poliisin kokonaisuuteen ja tämän selonteon käsittely joka nyt eduskunnassa alkaa antaa hyvän mahdollisuuden tutustua tähän

haluaisin kysyä pääministeriltä vielä kun maan selviytymisen kannalta erittäin tärkeät työmarkkinakeskustelut ovat myöskin käynnissä olivatko nämä esillä puolivälitarkastelukeskusteluissa ja mikä on teidän käsityksenne siitä miten tällä saralla edetään

poliisihallituksen antamien tietojen mukaan liikennevalvonta on pystytty pitämään niissä tavoitteissa joita silloin pora kolmosen eli liikkuvan poliisin lakkauttamisen päätöksen yhteydessä eduskuntakin edellytti

me aloitamme tässä samalla selontekovalmistelun sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tilasta ja siinä tulemme kiinnittämään huomiota myöskin siihen miten me pidemmällä aikavälillä ja tulevina vuosina pystymme paremmin ratkomaan näitä ongelmia

tarvitsemme palveluille vahvemman järjestämisperustan

että tässä on nyt kahteen otteeseen saatu lisärahoja jotta päästäisiin siihen tavoitteeseen minkä se parlamentaarinen työryhmä linjasi

samalla tarvitsemme palvelurakenteiden uudistuksia ja tuottavuuden parantamista

on niin että yksin viranomaistoimin näitä ongelmia joita nyt on nähty näitä käsittämättömiä tuomittavia väkivallantekoja eri suuntiin ei pystytä ratkaisemaan niitä voidaan ennalta ehkäistä niitä voidaan vähentää mutta ne eivät luo sitä kestävää ratkaisua

oma käsitykseni on että kaikista riskeistä ja peloista huolimatta liikkuvan poliisin lakkautus on pystytty hoitamaan hyvin ja että liikennevalvonta on kohtuudella tai hyvin pystytty hoitamaan nykyisessä järjestelmässä

arvoisa herra puhemies

se on kaunis ajatus ja me ymmärrämme se sinänsä mutta kun me olemme huolissamme niiden pienten kuntien asukkaista

tälle vuodelle me olemme tämän turvapaikkakriisin akuutin tilanteen myötä saaneet lisämäärärahoja ja kiitos myöskin eduskunnan lisäyksiä loppuvuodesta joilla tämän vuoden tilanne on turvattu

kestävä ratkaisu löytyy siitä että me käymme arvokeskustelua suomessa avoimesti tosiasioihin perustuen siitä mistä on kyse miten me tämän asian kohtaamme miten me hoidamme tätä kansalaisyhteiskuntana

eläkeläiset ovat ymmärrettävistä syistä olleet huolissaan ostovoimansa kehittymisestä ja kuten tunnettua eläkkeiden korotukset on sidottu palkkojen ja elinkustannusten kehitystä kuvaavaan kiisteltyyn indeksiin

myöskin isompia kuntia on isoissa talousvaikeuksissa ja me haluamme nimenomaan tehdä kuntauudistusta sen tähden että kunnilla olisi mitä päättää olisi rahaa millä järjestää niitä palveluita

ensi vuoden tilannetta nyt pystytään parantamaan mutta ne ongelmat jotka haastavat tämän määrän ovat siellä kehyskauden lopulla

ensinnäkin tähän poliisin tekemään harmaan talouden talousrikollisuuden torjuntaan ja tutkintaan täytyy todeta että missään vaiheessa sitä ei olla oltu lähellekään lopettamassa

tätä ennen kahdeksan vuotta kuntaministerin pallilla ovat istuneet keskustalaiset ministerit manninen kiviniemi ja tölli joten onhan tämä välikysymys vähän niin kuin itseltänne kysyisitte

meidän pitää käydä hyvää keskustelua ja ymmärtää se että tämä muutos jonka me olemme kohdanneet ei ole ohimenevä ilmiö vaan me olemme ilmiön edessä joka tulee jatkumaan

siksi meillä on nyt ensisijaista saada poliisikoulutettavien määrää nostettua se on aivan kaikki kaikessa ja sitten taas edelleen toivon että toisaalta tulevissa kehysneuvotteluissa toivon että julkisen talouden tilanne on parantunut niin paljon pystytään tekemään ilman suurempaa dramatiikkaa näitä lisäyksiä loppukaudella niin että pystytään turvaamaan sitten myöskin näiden valmistuneiden henkilöiden työllistäminen

kuntakentässä kuntajohtajat tietävät että ongelma on ilmeinen